arvoisa puhemies

jos sitten on jotain muita toiveita niin tietenkin niitä voidaan myös käsitellä mutta toivoisin että kaikki me voisimme yhteisesti nyt olla tämän ehdotetun mallin takana varsinkin kun se on jo lausuntokierroksella kunnissa

tarkoitamme tällä toimenpideohjelmaa joka on parhaillaan siis suunnitteilla ja valiokunta on tätä asiaa ja tätä ohjelmaa halunnut kiirehtiä

en tietenkään ole sitä mieltä että helsingin pääkaupunkina tulee kantaa vastuu kaikista niistä ihmisistä jotka ilman asianmukaisia dokumentteja suomessa oleskelevat

eriarvoisuuden kasvu köyhyys myös pakolaisuus ovat teemoja jotka liittyvät tähän kehityspoliittiseen selontekoon

kun tässä salissa käytiin vain muutamia viikkoja sitten tätä keskustankin varjobudjettia läpi niin eikö totta edustaja tiilikainen

siinä mielessä uskon itse siihen että meidän pitää rohkaista kuntia tekemään ratkaisuja joissa yhteisöllinen asuminen tulee uuteen rooliin mutta samanaikaisesti pitää kyllä pitää huoli siitä että esimerkiksi nämä yhteisöllisen asumisen muodot uudet tavat ovat kaikkien ulottuvilla

vielä lopuksi arvoisa puhemies isännöitsijän kelpoisuusehdoista

kävi selväksi että se ei sisältänytkään arvonlisäveron helpotusta mitä te olette tässä koko syksyn pitäneet julkisessa keskustelussa tarmokkaasti esillä

mutta tosiasia on se että tällä metropolialueella on iso määrä ihmisiä joitten tietoja meillä ei välttämättä ole samalla tavalla saatavissa kuin muun väestön osalta

lisäksi voidaan todeta että koko uudistuksen toinen keskeinen lähtökohta palvelujen parantamisen ohella on toiminnan vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen

vielä totean puhemies että ei tämä sote ratkaisu tule aiheuttamaan yksityisille palvelutuottajille suuria myllerryksiä

kuten valiokuntakin omassa mietinnössään toteaa tämä kehityspoliittinen selonteko antaa hyvän pohjan jatkaa suomen pitkän linjan työtä

mutta aivan niin kuin edustaja toteaa kysymys on myös koulutuksesta ja osaamistasosta jotta omaishoitaja voisi luottaa siihen että hoidettavan oman omaisensa voi jättää turvallisin mielin

tässä on erittäin helppoa kyllä yhtyä hallituspuolueen kansanedustaja aila paloniemen esittämään huomioon siitä että nämä kehitysyhteistyöhön tulevat säästöt ovat todella kovat ja järjestöt ovat lujilla ja olemme saaneet tästä paljon informaatiota

tämä on sen ansiota että näiden operaatioiden jälkeen tehokas kuntoutus käynnistyy välittömästi ja ihmistä autetaan ja kuntoutetaan siten että hän pärjää jatkossakin omassa kodissaan

kyllä ne ovat edelleen tärkeässä roolissa mutta on myös tärkeää pitää huolta siitä että julkisen sektorin rooli on tässä palvelutuotannon ytimessä keskeisessä osassa koska muuten tämä lähtee ihan kilpailutuskierteeksi ja sitä itse ainakaan en toivo

nyt me huomaamme että teille eivät sitten kuitenkaan kelpaa sellaiset esitykset joista tässä juuri äänestettiin että hyvätuloisilta voitaisiin verojen kautta periä hieman enemmän

on totta että itsellekin näillä kierroksilla kun tapaa kansalaisia ja päättäjiä monesti tulee palautetta siitä että ihmisten asiasta kukaan ei ota oikein koppia

en halua sellaista yhteiskuntaa jossa vain heillä joilla on rahaa ostaa itselleen erilaista palvelutoimintaa ja erilaista yhteisöllistä asumista olisi mahdollisuus tähän

tämä tulee uudistuksen myötä koitumaan kaikkien kuntien hyödyksi myös niiden kuntien joille nyt esillä olleet laskelmat näyttäisivät aiheuttavan lisäkustannuksia

ja juuri täällä on aivan ensiarvoisen tärkeää se että myös ne henkilöt jotka tällä tavoin oleskelevat voivat kuitenkin tukeutua joihinkin palveluihin jotta voimme pitää myös huolta näistä kansanterveysasioista joihin äsken tuossa viittasin

arvoisa puhemies

tässä lakiehdotuksessa ei ole ammatti isännöintivaatimusta mutta korostamme että isännöitsijän ammattitaidolla on tulevaisuudessa ja nytkin suuri merkitys kiinteistöjen kunnossapitolaille

perusarvot ja periaatteet ovat pitkälti säilyneet samankaltaisina ja tälle jatkuvuudelle oman myönteisen arvionsa antoi myös sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ryhmäpuhujamme jutta urpilaisen johdolla tämän asian lähetekeskustelussa

työ on käynnissä ja pyrimme tuomaan eduskunnan käsittelyyn tämän kokonaisuuden myös niin pian kuin tuo valmistelu etenee koska tässä on niin kuin sanoitte kyse kokonaisuudesta ja ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta

toivoisin kyllä että osoittaisitte vähän enemmän ymmärrystä niille ihmisille jotka kamppailevat näiden todella suuriksi nousseiden energialaskujensa kanssa ja tulevat vielä kevään aikana olemaan aika yllättyneitä kokoomuslaisesta veropolitiikasta

eli kyllä tässä nyt todellakin hämäräksi jää mikä se teidän linjanne on ja miksei sitä tuotu esiin silloin kun teidän vaihtoehtobudjettianne käsiteltiin tässä salissa

tämän pitää olla kaikkien ikäihmisten ulottuvilla samoin kuin niiden palveluiden joita sinne kotiin todennäköisesti toimintakykyä turvaavasti pitää viedä

toimintakyvyn ylläpitäminen on tämän lain keskiössä ja sitä toimintakyvyn tukemista meidän pitää tehdä monilla tavoilla ja kuntoutuksella on erittäin suuri rooli siinä

arvoisa puhemies

asunto osakeyhtiölain mukaan hallitus vastaa aina yhtiön hallinnon toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja on huolehdittava myös siitä että isännöitsijä on kykenevä nämä tehtävät suorittamaan

mutta meillä on siis käynnissä tämän asian pohdiskelu ja on totta se että varmasti tarvitaan myöskin valtakunnallinen ikään kuin linja näihin kysymyksiin koska ei ole välttämättä järkevää se että edetään tällä tavalla kuntakohtaisin päätöksin

arvoisa rouva puhemies

välillä kun kuuntelee tätä hallituksen linjaa näissä asioissa tuntuu että hallituspuolueet katsovat tai ainakin osa hallituspuolueista katsoo että maailman köyhimpiä ihmisiä kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä ei saisi auttaa siellä heidän lähtömaissaan koska kehitysyhteistyöstä tehdään tällaiset leikkaukset mutta ei heitä saisi auttaa sitenkään että heitä autettaisiin pääsemään elämänsyrjästä kiinni esimerkiksi täällä suomessa

tämä ei koske pelkästään ikäihmisten hoitoa ja hoivaa vaan myöskin terveydenhuollossa sosiaalihuollossa meillä on vastaavan kaltaisia tilanteita ja juuri siksi tarvitsemme myöskin palvelurakenneuudistusta eli sote uudistusta ratkomaan tätä ongelmaa

osa perheistä päättäisi että äiti jää tuen päättymisestä huolimatta edelleen kotiin hoitamaan lasta

nyt me saamme tätä viestiä ympäri suomen voisi sanoa että eri alueiden väliset erot eri toimintayksiköiden väliset erot jopa ovat varsin suuria

tässä mielessä välillä ainakin tuntuu että näissä kilpailuttamisissa kyllä kuntien osaamista pitäisi ehkä parantaa ja toivottavasti nyt uuden sote rakenteen myötä saammekin kilpailutukseen vähän enempi järkeä

olivatko syynä kunnallisvaalit vai jokin muu

on myös hyvä kuten valiokunnan puheenjohtaja täällä esittelypuheenvuorossaan totesi että niin hallitus kuin myös valiokunta omassa mietinnössään korostaa naisten ja tyttöjen asemaa sukupuolten välistä tasa arvoa ja pidän erityisen suurena arvona sitä että ulkoasiainvaliokunta on yksimielisessä mietinnössään nostanut erityisesti

tämä ei kyllä palvele sitä vanhuspalvelulainkaan henkeä siitä että jokainen ikäihminen on ansainnut arvokkaan vanhuuden

haluan nyt kysyä teiltä kun korostatte tässä koko ajan sitä että jokainen kansalainen voi tähän asiaan ihan itse vaikuttaa

meillä on valmisteilla ministeriössä ja minulle luovutetaan todennäköisesti maaliskuun alussa kansallisen omaishoidon ohjelma jossa on nyt tehty mittava pohjatyö siinä millä tavoin näitä omaishoidossa olevia ongelmia pystytään ratkomaan

tässä olisi hyvä ehkä hallituksen selkeyttää tätä linjaa onko hallituksella useampi linja niin kuin täällä saattaa tästä keskustelusta päätellä vai onko tämä kova linja nyt hallituksen linja

pitäisikö tavallisen suomalaisen siis muuttaa omasta kodistaan pienempään asuntoon jotta selviää näistä jokapäiväisistä kustannuksista ja missä viipyvät ministeri katainen teidän tänne lupaamanne tulonjakoselvitykset tästä asiasta

kun saamme nämä lausunnot tänään stmään itse asiassa lausuntoaika ainakin tuossa sähköisessä järjestelmässä taitaa olla avoinna vielä puolille öin asti niin kun saaneet nämä lausunnot taas team sen jälkeen tietenkin pitää tehdä koontia siitä lausuntopalautteesta

en minä lähde tuon työryhmän työn edelle kiiruhtamaan vaan haluan odottaa asiantuntijoitten näkemyksiä siitä miten nämä asiat tulisi ratkaista

tässä asiakohdassa pyysimme lausunnon talousvaliokunnalta ja valiokunta viittaa siihen että kun on asetettu selvitysmies selvittämään tilintarkastusjärjestelmän uudistamistarvetta on tarpeen myös siinä yhteydessä katsoa mitä nämä mahdolliset muutokset tarkoittavat asunto osakeyhtiöiden kannalta

lasten oikeudet ovat aina meidän aikuisten velvollisuuksia ja sen takia emme voi vain ikään kuin kohautella olkia ja todeta että kyllä meilläkin täällä suomessa kaikki olisi kohdallaan

niin kuin täällä todettiin meillä on varmasti verrattuna moneen muuhun maahan tilanne varsin hyvin hallinnassa ja olemme kehittäneet monia sellaisia asioita joista mielestäni on myös mallia muulle maailmalle mutta emme samalla voi tuudittautua siihen että omassa maassa nämä ongelmat olisivat ratkaistut varsinkin kun katselemme nyt näitä hallituksen suunnitelmia jotka valitettavasti kohdistuvat hyvin monessa kohtaa samoihin perheisiin samoihin lapsiin

jotta voimme turvata hyvinvoinnin myös omille lapsillemme ja lastenlapsillemme meidän on kyettävä tekemään rakenteellisia uudistuksia

odotamme nyt rauhassa tämän kierroksen teemme sitä koontia ja kyllä sanoisin että hallituksen jatkolinjaukset tässä asiassa täytyy sitten mahdollisesti lähiviikkojen aikana saada eteenpäin

tässä kuulimme myös sen huolen jota esitettiin siitä että ei välttämättä ole riittävästi osaamista ei välttämättä ole riittävästi päteviä tarkastajia ja toivomme että tätä asiaa tarkasti hallitus myöskin seuraa

itse asiassa nyt juuri tuo eilen julkaistu thln selvitys siitä miten vanhuspalvelulaki on lähtenyt kunnissa liikkeelle kertoo kyllä ihan hyvääkin tulosta siitä että me olemme saaneet sitä painopistettä jo muutettua siihen suuntaan että on erilaisia tapoja hoitaa ikäihmisiä

ensin vahvistan tämän viimeksi mainitun asian eli kyllä me olemme tuossa ohjausryhmässä halunneet että näistä uusista sote alueista tulee vahvoja toimijoita sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja vielä tämä kansallinen ohjaus siihen tietenkin tulee yhtenä osana mukaan

näitä esimerkkejä löytyy varmasti eri puolilta suomea mutta kun kysyin siellä näiltä rouvilta onko teillä ollut mukava päivä täällä päiväkeskustoiminnassa niin he sanoivat että tulisimme mieluusti vaikka joka päivä koska se on paras tapa estää sitä yksinäisyyttä

pelkään kyllä itse että joissakin perheissä se mitä nyt sitten tuleman pitää saattaa olla ikään kuin se viimeinen niitti joka katkaisee kamelin selän ja ei ehkä jaksetakaan huolehtia siitä perheestä lapsista niin hyvin kuin tulisi

kyllä tämä viesti josta edustaja kiljunen tässä kertoi on kantautunut luonnollisesti myös minun korviini ja eri puolilta suomea on näitä tapauksia joissa nimenomaan omaishoitoa on lähdetty sitten rajustikin supistamaan

hoitajamitoituksen osalta keskustelussa on erityisesti ollut tuo ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoitus joka oli esillä silloin kun eduskunta käsitteli vanhuspalvelulakia

useinhan käy niin että jos ihminen kovin pitkän aikaa on siellä omassa kodissa neljän seinän sisällä niin se kynnys lähteäkin jo nousee niin kovin korkeaksi ja silloin ei ainakaan huolehdita siitä toimintakyvystä riittävällä tavalla

sehän on vanhuspalvelulain keskeinen sisältö että se toimintakyky pysyisi mahdollisimman pitkään mahdollisimman hyvänä ja monen ikäihmisen oma toive on se että siellä kotona voisi olla tuettujen palveluiden kanssa sitten mahdollisimman pitkään

eli kyllä päivystysasia on sellainen jonka sote alue tulee ottamaan sitten omaan tarkasteluunsa ja tekemään varmasti omalla alueellaan myös työnjakoa sairaaloiden kesken mikä mielestäni on aivan järkevä juttu

samalla arvioidaan ovatko nämä toimet riittäviä

se on hyvin valitettavaa koska me tiedämme kaikki että kotona tehtävä hoitotyö ja hoivatyö on hyvin arvokasta ja se osaltaan myös tasaa sitä painetta joka näihin kunnallisiin palveluihin mahdollisesti olisi tulossa

viime hallituskaudella toteutettiin iso sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus jossa nimenomaan pyrittiin eheisiin palveluketjuihin perheiden kannalta

täytyy sanoa että sillä tavalla en allekirjoita edustajan näkemystä siitä että tämä nyt eduskunnassa käsittelyssä oleva laitoshoidon purkamiseen liittyvä tavoite jossa nimenomaan on tarkoitus vahvistaa niitä kotiin vietäviä palveluja olisi jotenkin ristiriidassa esimerkiksi vanhuspalvelulain kanssa

vaihtoehto rakenteellisille uudistuksille on verotuksen voimakas kiristyminen palveluiden ja tulonsiirtojen leikkaaminen sekä jatkuva velkaantuminen

mielestäni juuri tällä me pääsemme hyvin pitkälle

mitä tulee sitten siihen millä tavalla saisimme lisää aikaa ammattilaisille viettää siellä esimerkiksi kotiin vietävien palvelujen osalta ikäihmisen luona

arvoisa puhemies

me tulemme tietenkin seuraamaan hyvin tarkasti sitä että tuo lisäpanostus kulkee juuri siihen osoitteeseen mihin se on tarkoitettu ja sen lisäksi kuten hyvin tiedätte meillä on meneillään tämä omaishoidon iso selvittämis kehittämishanke ja työ jonka työryhmän loppuraportti saadaan vuoden lopussa ja sen jälkeen pitää arvioida tätä omaishoidon kokonaisuutta ihan omana kokonaisuutenaan varmaan koko hallituksenkin toimesta koska uskon että siinä on monia mahdollisuuksia

olemme tehneet lastensuojelupäätöksiä uusia lakimuutoksia viime kaudella jotka vievät eteenpäin lapsen kuulemista myöskin hänen tilanteeseensa liittyvissä asioissa silloin kun joudutaan menemään esimerkiksi huostaanottoon

ainakin oma kantani on se että erityisesti vaikeina aikoina tulisi myös henkilöstöpolitiikkaan kiinnittää erityistä huomiota

yksi malli ei käy kaikille ja tätä lähestymistapaa me tarvitsemme kyllä lisää emme vain ikäihmisten palveluissa vaan myös muissa palveluissa

arvoisa puhemies

tästähän tämä vanhuspalvelulain idea lähtee että meidän pitäisi tukea ihmisen omaa toimintakykyä ja tätä laitosvaltaisuutta joka meillä edelleen on olemassa monet asiantuntijat kummeksuvat

on tietenkin ihan selvää että silloin kun ihmisillä on vaikeita aikoja taloudellisesti tai muista syistä omassa elämässään niin se aiheuttaa monenlaisia haasteita terveydellisesti ja elämänhallintaan ylipäätään

se on ihan samansuuntainen meidän tärkeän vanhuspalvelulakimme kanssa

yksi hyvän työnantajapolitiikan kulmakivistä tulee luonnollisesti olla se että syntyy jonkinlainen yhteisen tekemisen meininki yhteiseen maaliin potkitaan sitä palloa näissä yhtiöissä

sitten pitää ehkä miettiä onko meillä vieläkin jäänyt vähän liian vähälle huomiolle se miten tämä meidän suuri kansalaisyhteiskuntamme lukuisat järjestöt jotka toimivat tälläkin kentällä voisivat tulla tueksi tässä niin että ikäihmisten yhä useamman heistä olisi mahdollista sieltä omasta kodista päästä välillä käymään kulttuuririennoissa tai lähikaupassa koska se kotiin jääminen neljän seinän sisälle jääminen on se mikä monesti laskee sitä toimintakykyä erittäin

vaikka tiedän että tässä salissa ollaan varmaan kyllästytty kuulemaan minun ratkaisuehdotuksiani monenlaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin niin sanon sen yhä edelleen että kyllä se yhteisymmärrys siitä että tämä sote uudistus saadaan eteenpäin on yksi aivan keskeinen väline tehdä niitä parempia palveluja ihmisten tueksi silloin kun elämänhallinnassa on sellaisia haasteita kuten työttömyyttä ja terveydellisiä ongelmia

siksi pidän tärkeänä sitä että kotiin vietävillä palveluilla voidaan tukea sitä ihmisen omaa halua asua omassa kodissa ja myöskin sitä että se on turvallista eikä niin että joutuu pelkäämään ja olemaan huolissaan siitä omasta selviämisestään

odotamme myös teiltä näkemyksiä ja vaihtoehtoja siitä miten työn määrää voidaan lisätä miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta viedään turvallisesti ja oikeudenmukaisesti tuleville vuosikymmenille

monia näistä valtioyhtiökysymyksistä on leimannut sellainen henki että te arvoisa ministeri ette joko ota kantaa asioihin tai ette suostu tapaamaan edes henkilöstöjärjestöjen edustajia

voin vain yhtyä näihin kokemuksiin joita tässä vuosien varrelta kerrottiin koska ei ole ollut aivan yksinkertaista eikä näin hyvin toimivaa aina tämä helikopteritoiminta

haluan nyt kysyä miten tämä mielestänne sopii siihen pitkäjänteiseen valtionyhtiöpolitiikan linjaan josta te koko hallitus olette yhdessä sopineet ja päättäneet

se on ymmärrettävää koska kauppa on suomen suurin yksittäinen työllistäjä ja jokainen suomalainen käyttää viikoittain kaupan erilaisia palveluita

sillä tavalla on hyvä mielestäni että hallitus on myöskin nyt satsannut ja satsaamassa rahaa näitten kopterien investointiavustuksiin sillä tavalla että ne saadaan oikeasti myös pysymään ilmassa auttamaan ihmisiä koska näissä tukikohdissa on ollut selkeitä puutteita ja osassa kaupunkeja esimerkiksi kaupunkien kaavoitussuunnitelmat ovat viemässä näiltä koptereilta tämänhetkiset tilat

tässä tämä vanhuspalvelulain mukanaan tuoma laatusuositus on meidän ammattilaisille todellinen käsikirja josta voi katsoa sitten miten on tarkoitettu minkäkin pykälän oikeasti käytännössä toteutuvan

minusta tämäkin on yhteinen vastuu ja uskon että se kuuluu niin tälle hallitukselle kuin tulevillekin hallituksille

aukioloasia siis koskettaa meitä kaikkia ja lähes kaikilla on siitä mielipide

arvoisa puhemies

nyt nämä uudet sote alueet jotka ovat siis kuntayhtymiä joissa meidän kuntamme ovat päätöksentekijöinä tulevat varmasti katsomaan tarkasti sen kohdan tuossa sote esityksessä jossa meillä on tästä lähipalvelukohdasta kirjattuna joka nyt on siis kunnissa parhaillaan lausuttavana

meillä on hyvin paljon nyt ammattilaisille eväitä tehdä parempaa vanhushoivaa

lisäksi korostaisin kyllä vielä tätä että meillähän on erityisvastuualueella nimenomaan tarkoitus tämän ensihoitokeskuksen kautta saada tämä toiminta sujuvaksi ja sillä tavalla toimivaksi että kaikki saavat sen avun mahdollisimman pian

ne ovat saaneet oikein hyviä tuloksia aikaiseksi juuri siinä että ihmiset pystyvät hakeutumaan varsin helposti helpommin itse asiassa näiden liikkuvien palveluiden äärelle kun terveysbussi voi ajaa vaikka omalle kotipihalle

arvoisa puhemies

ihmiset ovat nyt tottuneet näihin aukioloaikoihin ja niiden jatkuva veivaaminen ei ole kuluttajan kaupan henkilöstön eikä kaupankaan etu

koska kauppa määrittää niin voimakkaasti koko yhteiskunnan toimintoja on tärkeää pitää kiinni lainsäätäjän asettamista muutamista juhlapyhistä jolloin kauppaa ei käydä

tietenkään terveystarkastusten tavoite ei ole se että tarkastetaan vain tarkastamisen vuoksi vaan nimenomaan se että niihin asioihin joita sitten huomataan ja havainnoidaan voidaan myös puuttua ja auttaa ihmistä sen oman jaksamisen kanssa

me tiedämme että meillä on monia haasteita meidän palvelujärjestelmässä mutta minun on nyt pakko kyllä kysyä myös perussuomalaisten budjettivaihtoehdon perään

mutta nyt kun me saamme nämä viisi sote aluetta kansallisen ohjauksen ja tämän tuottamisvastuun siihen niin uskon että pääsemme nopeammin eteenpäin myös näissä uusissa

arvoisa puhemies

itse asiassa kysymys on erittäin ajankohtainen koska juuri tänään sosiaali ja terveyspoliittisessa ministerivaliokunnassa ministeri risikon johdolla käsittelimme tätäkin kysymystä

nyt parhaillaan eduskunnassa jo oleva sosiaalihuoltolaki tuo näitä välineitä mutta ei tietenkään voi kiistää sitä että myös tässä asiassa sosiaali ja terveydenhuollon rakenteellinen uudistaminen on äärimmäisen tärkeää jotta meillä on riittävästi sitä osaavaa työvoimaa esimerkiksi terveyskeskuksissa arvioimassa sitä miten omaishoitajan jaksaminen toteutuu ja tuomassa niitä tärkeitä tukipalveluja sinne omaishoitajan kotiin tai muualle

juuri sen takia että näitä epäselvyyksiä ehkä vielä on miten tätä lakia oikein pitäisi tulkita me olemme järjestäneet tämän kierroksen jossa me käymme kyllä kaikki suomen alueet läpi ja tapaamme näitä ammattilaisia konkreettisen työn tekijöitä jotta se lain henki ja tulkinta myöskin olisi yhdenmukainen eri puolilla suomea

arvoisa puhemies